meillä on aivan liikaa ihmisiä jotka on pitkäaikaistyöttöminä sidottu köyhyyteen ilman mahdollisuuksia parantaa omaa toimeentuloaan ja tulevaisuuden turvaansa

sitä kautta perheillä olisi mahdollisuus sopeutua tähän tilanteeseen suunnitella tätä kokonaistilannetta kunnat voisivat mahdollisesti mitoittaa varhaiskasvatuspalvelut tämän uuden lain mukaan myös työmarkkinajärjestöillä olisi mahdollisuus arvioida tilannetta ja olisi mahdollisuus myös työelämässä asennemuutoksiin

näitä säästöjä jotka tulevat siis sieltä hallinnosta ja

nyt kuitenkin kun henkilö saa tulevaisuudessa takuueläkettä hänen tulonsa nousevat sen verran että asumistukea tullaan leikkaamaan eli takuueläke ylittää lisäomavastuurajat ja kun lisäomavastuuraja ylittyy asumistuki pienenee

äh ilman näitä siirtoja meillä olisi satoja poliisimiehiä vähemmän

ääni nainen liikenneturvallisuus ei ole heikentynyt poliisin organisaatiomuutoksen seurauksena kuluvana vuonna on liikenne tieliikenteessä on menehtynyt viidennes

arvoisa puhemies

siksi nuorten yhteiskuntatakuun toteutuminen on erityisen tärkeää ja toisaalta erityisen vaativaa

ja huomattakoon se että pääteiden liikennemäärä kun samanaikaisesti

näin takuueläkkeen tavoite että kaikkein pienimmillä eläketuloilla elävien toimeentulo paranee ei käytännössä toteudukaan kaikkien osalta

nuoria ei jätetä heitteille eikä heitä sysätä talouskriisin maksajiksi vaan otetaan vastuu nuorten tulevaisuudesta

toisin sanoen ne eläkeläiset jotka ovat erittäin pienituloisia ja tarvitsevat tukea asumisensa kustannuksiin eivät nyt saa uutta takuueläkettä kokonaisuudessaan käytettäväksi arkisen toimeentulonsa helpottamiseksi eli esimerkiksi ruokaan lääkkeisiin vaatteisiin tai muihin menoihin vaan he joutuvat käyttämään tästä osan asumiseensa

liikennevalvonnan osalta toiminnalliset tulokset ovat

jotta takuu toteutuu tarvitaan monipuolisia toimia yli hallintorajojen ja voimakasta panostusta koulutus ja työllistymispalveluihin sekä yksilölliseen ohjaukseen ja tukeen

alueille ja poliisin resursseja pystyttiin hieman lisäämään kesän kaksituhattaneljätoista lisätalousarviossa saadulla lisämäärärahalla esimerkiksi

valiokunnan mietinnössä nostetaan aiheellisesti esiin nuoret jotka ovat tällä hetkellä kaikkien järjestelmien ulkopuolella ja joita ei löydy myöskään työttömyyskortistoista

jaa näiden poliisin tilastojen perusteella voida havaita että tämä uudistus ei ole heikentänyt poliisin kykyä hoitaa hälytystehtäviä myöskään pienemmillä paikkakunnilla

arvoisa herra puhemies

ei ei kun viidenkymmenen ii kymmenen suurimman kunnan tiedot poistetaan voida todeta itkijäisimmät hälytystehtävät ovat koituneet jopa nopeammin kuin ennen vuoden vaihdetta ajaa pii

arvoisa puhemies

hoidetaan ne tehtiin iguaatehtävissä ja viit hälytystehtävät hoidetaan yhtä nopeasti kuin aiemminkin i

rehulan puheenvuoroon sen verran että kun me keskustelemme meidän terveydenhuoltomme kehittämisestä niin rahoitusjärjestelmä on yksi oleellinen osa myös sitä

myös heidän työllistämisekseen on tehtävä kaikki mitä me voimme ja me tarvitsemme erilaisia työkaluja heidän työllistämiseensä

kyyti on kylmää

hallituspuolueiden ministerit ja edustajat ovat toistuvasti korostaneet miten he ovat tehneet kaikkein pienituloisimpien tilanteeseen parannuksia

äänite on ainoastaan poliisimiesten kirjatessa työaikaansah puihtilastoissa olla epätarkkuutta ja tätä pyritään välttämään

minun käsitykseni mukaan me kaikki olemme pitäneet tätä nykyistä monikanavaista rahoitusjärjestelmää vaikeana ja nyt sitten tämä lainsäädäntö tulee entisestään sekaannuttamaan tätä rahoitusjärjestelmää

näyttää kuitenkin vahvasti siltä että jokainen etuuden parannus tuo mukanaan myös jonkin toisen etuuden heikkenemisen niin tälläkin kertaa

kyseessä on myös oikeudenmukaisuus

uohjeistuksella työajan kirjaamisesta

voidaan kuitenkin katsoo annettavan riittävän tarkka ja ja ajaa antava riittävän tarkan ja luotettavan kuvan poliisin työajan

arvoisa herra puhemies

sen takia näen että yhtenä isona asiana olisi toivonut sitä että tätä rahoitusjärjestelmää olisi voitu yksinkertaistaa ja sitä kautta selkeyttää myös meidän terveydenhuoltojärjestelmäämme

me sosialidemokraatit olemme jättäneet yhdessä muiden oppositiopuolueiden kanssa mietintöön vastalauseen jossa vastustamme maksujen korotuksia

arvoisa herra puhemies

tälläkin hetkellä ja sitten vielä arvoisa puhemies täällä yksi asia josta en ole ennättänyt vastata kysymyksiin

olimme esittäneet takuueläkkeen yhteydessä omassa lakialoitteessamme eläkkeensaajan asumistuen kohdistamista siten ettei nyt tehtävä takuueläkeuudistus vaikuttaisi asumistukeen negatiivisesti ja että tukea samalla parannettaisiin

esittelin vastalauseemme sisällön tarkemmin asian ensimmäisessä käsittelyssä minkä takia palaan nyt vain muutamaan yksityiskohtaan joissa oli epäselvyyksiä muun muassa asian äänestyksen yhteydessä

rehulalta että kun tämän lain myötä terveyserot tulevat kasvamaan niin mikä on teidän tavoitteenne tai teidän puolueenne ajatus siitä mitenkä te tämän jälkeen tulette vaikuttamaan siihen että terveyserot tulevat kaikesta huolimatta kaventumaan vai näettekö että se ei ole teidän tavoitteenne

se leikkaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta ihmisiltä niiltä joiden toimeentulo on vahvasti sidoksissa yhteiskunnan tukeen

me emme hyväksy asiakasmaksujen korotuksia laitoshoidossa oleville

suomalaisen yksinoikeusjärjestelmään perustuvan rahapelijärjestelmän säilyttäminen ja vahvistaminen noudattaen euroopan unionin

mitä tahansa leikkauksia perustellaan toistuvasti sillä että velkaantumisen on vähennyttävä ja mitään vaihtoehtoja ei ole

on valitettavaa etteivät hallituspuolueen kansanedustajat olleet valmiita hyväksymään eläkkeensaajien asumistuen yhteensovittamista takuueläkkeeseen siten että kaikki takuueläkkeeseen oikeutetut olisivat edelleen saaneet asumistuen kuten ennenkin

emme hyväksy että laitoshoidossa saadut tulot imuroidaan jälleen kerran kunnilta valtiolle eivätkä tulot jää siten kuntien palveluiden parantamiseen ja kehittämiseen

sitten sellainen asia jota muistan erittäin hyvällä viime kaudelta oli ministeri hyssälän valmistelema hoitotakuujärjestelmä joka toi monella tavalla hyvää jälkeä terveydenhuollon järjestelmään

hallitus on kuitenkin jo itse omilla teoillaan osoittanut että vaihtoehtoja löytyy jos niitä vain haluaa

ensinnäkin voidaan varmaan todeta se että siviilikriisinhallinta on toimintaa jolla pyritään parantamaan yleisestikin yhteiskunnan ydintoimintaa siellä kriisialueella jolla tämä toiminta toteutetaan

rahapeleihin osallistuvien oikeusturvan estämällä väärinkäytöksiä ja vähin tämä

näitä erilaisia sosiaalisia terveydellisiä haittoja ja tavoitteena on

arvoisa herra puhemies

valitettavaa on ollut että tämän kauden aikana tämä hoitotakuujärjestelmäkin on murentumassa ja ihmiset eivät samalla lailla pääse enää terveydenhuollon palveluiden piiriin kuten tämä lainsäädäntö turvaisi

sitä toteutetaan usein myös ei sotilaallisten asiantuntijoiden tekemänä mutta näissä tilanteissa on myös usein mukana sotilaallista kriisinhallintaa elikkä niitä toimijoita jotka käyttävät erilaisia voimakeinoja tämän tilanteen hallintaan

todellakin minulla on se hyvä kokemus etelä karjalasta ja sen takia halusinkin tuoda tämän teille kaikille valiokuntaan kuultavaksi miten hyvin kuntouttava työtoiminta voidaan järjestää jos sen sisältöä halutaan aidosti parantaa

veteraanilisä kohdistuu nimenomaan niille pienituloisille sotaveteraaneille joille toimintakyvyn heikkeneminen aiheuttaa jatkuvaa avuntarvetta tai erityisen suuria lisäkustannuksia

arvoisa herra puhemies

mitä te tulette tekemään sen eteen että tämä hoitotakuujärjestelmä tulee edelleen vahvistumaan kehittymään sen mukaisesti mitä me yhdessä edellisellä hallituskaudella linjasimme ja mitä me asetimme terveydenhuollon hoidon tavoitteeksi

nyt kun nämä ei sotilaalliset toimijat asiantuntijat sekä sitten varsinaiset sotilaalliset toimijat ovat yhdessä samoissa paikoissa niin tämä tietenkin saattaa aiheuttaa semmoisia kriisitilanteita jotka voivat olla joissakin tilanteissa vaaraksi sitten näille ei sotilaallisille asiantuntijoille

valitettavasti myös tämä laki osoittaa hallituksen linjan jatkuvan edelleen eli toisella kädellä annetaan ja toisella kädellä otetaan

se korvaa myös monelta osin laitoshoidon

palveluasujaa kuitenkin kohdellaan muun muassa asiakasmaksujen suhteen eri tavalla kuin pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevaa

tämän lisäksi moni sellainen opposition kritisoima päätös joita hallituspuolueet vielä hetki sitten pitivät välttämättöminä ja puolustivat täällä salissa kiivaasti onkin jo vedetty takaisin

tähän selvitykseen ja marvi tälle selvitykselle ja jo aika nopeallekin toiminnalle kunnari tullut nimenomaan tämän rahapelaamisen toimintaympäristön nopeasta ja voimakasta

takuu eläkkeistä tuleva hyöty leikkautuu osittain asumistuen kautta ja asiakasmaksuja korottamalla

siltä osin kenttä on todella kirjava ja villi

nyt kun näillä alueilla on erilaisia konflikteja on muun muassa erilaisia ääriliikkeitä terrorismia järjestäytynyttä rikollisuutta ja muuta vastaavaa niin oikeastaan tämä minun kysymykseni on kun yritin saada vastausta kun en tunne tätä asiaa riittävän hyvin

silti yhä edelleen hallitus on toimillaan vähentämässä kotimaista kysyntää ilman että se olisi tekemässä merkittäviä toimia työllisyyden parantamiseksi

eli tää nykyinen arpajaislainsäädäntö soveltuu

palveluasunnoissa asuville ei ole määrätty käyttövaraa joka jäisi asiakasmaksun jälkeen henkilökohtaiseen käyttöön

toinen asia joka on myös selkeästi osoitettu meidän valiokuntakuulemisissa on että rahoitus on aivan riittämätön juuri ensinnäkin määrien osalta mutta myös sisällön puolesta

ympäristössä

palveluasumisen piirissä olevien vanhusten mielenterveyskuntoutujien ja muuten hoivaa tarvitsevien tulee mielestämme saada lakiin perustuva oikeus asiakasmaksun jälkeenjäävään henkilökohtaiseen käyttövaraan

eräät näiden eri hevin tiede ja yhtiöiden yhteisyyden pelit ovat vaarassa näyttää samanlaisilta eli tämä

kun näitä voimakeinoaseita tai niitä mahdollisuuksia määritellään nyt tässä laissa kuka niitä voi käyttää niin ymmärsinkö oikein tuleeko näille ei sotilaallisille asiantuntijoille myös jossakin määrin oikeus käyttää näitä voimakeinolaitteita ja miten se määritellään missäkin tilanteessa

perusopetuksen ryhmäkokoja kasvatetaan ja ammatilliselta koulutukselta viedään rahoitusta ilman että annettaisiin vastineeksi välineitä itse rakenteiden uudistamiseen

arvoisa puhemies

esitys on sinänsä erittäin tervetullut sillä se alentaa paljon lääkkeitä käyttävien ihmisten lääkekustannuksia

heillä on usein ravintokuluja isoja lääkekuluja silmälasi ja hammashoitomenoja siivous kampaaja sekä muita henkilökohtaisia menoja jotka on maksettava itse

meidän tulee arvioida sosiaali ja terveydenhuollon katon sisältö kokonaisuudessaan

kehityksestä ja sen takia tässä asiassa olla liikkeellä hyvässä yhteishengessä

yliopistojen reaktiot kertovat siitä että nyt on menty niin pitkälle ettei rahoituksen vähentämistä korvata pelkkää toimintaa tehostamalla

mikä on näitten ei sotilaallisten asiantuntijoitten asema näitten voimavälineiden käytössä tulevaisuudessa

nyt lääkekatto sisältää lähinnä terveydenhuollon asiakasmaksuja eikä huomioi lähes ollenkaan sosiaalihuollon asiakasmaksuja

palveluasunnoissa olevat ihmiset ovat myös usein parempikuntoisia kuin laitoshoidossa olevat joten heidän kulutustarpeensa ovat usein myös suurempia kuin laitoshoidossa olevilla

parlamentaarisen työryhmä

esimerkiksi omaishoidon hoito ja palvelusuunnitelmassa olevat asiakasmaksut voitaisiin sisällyttää asiakasmaksukattoon sosiaali ja terveydenhuollon osalta mikä parantaisi omaishoitajien kokonaistilannetta huomattavasti tästä päivästä

siten on perusteltua että palveluasunnoissa asuville ihmisille säädetään yhdenmukaisin kriteerein oma käyttövara joka on myös suurempi kuin laitoshoidossa olevilla

arvoisa herra puhemies

kävin tämän lain ensimmäisessä käsittelyssä läpi sosialidemokraattien näkemyksiä tulkkauspalveluiden kehittämisestä ja niistä ongelmakohdista joita muun muassa valiokuntakuulemisen yhteydessä todettiin

siltaa

tämän jälkeen sosiaali ja terveydenhuollon kattojärjestelmä sekä lääkkeiden maksukatot tulisi yhdistää ja sen jälkeen tulisi myös alentaa näitä kunnolla

kun

opintotuella on ollut merkittävä rooli siinä että suomessa on ollut mahdollista opiskella päätoimisesti ja hankkia korkeakoulutus vanhempien sosioekonomiseen asemaan katsomatta

yksilöllisen palvelutarpeen huomioiminen tulkkipalveluita määritettäessä

me puhuimme ihmisten ilmaisu ja sananvapaudesta me puhuimme ihmisten oikeudesta saada tulkkipalveluja aina silloin kun hän niitä tarvitsee

nyt opintotukeen vastikään saatu indeksisidonnaisuus poistetaan ja kaavailuissa on paljon laajempiakin rajoituksia

tällä on myös suora vaikutus terveyden tasa arvoon

se tarkoittaa siis pahimmillaan yli kymmenen vuoden eroa elinajassa riippuen ihmisen tuloista

hallitus pakottaa opiskelijat turvautumaan lainaan jota täytyy opintorahan reaaliarvon laskiessa ja asumiskustannusten kasvaessa ottaa yhä enemmän

tuolloin sitä ei voi määrittää nyt laissa hyväksytyn minimituntimäärän tai vähimmäiskoo goloin sitä ei voi määrittänyt lait hyväksytyin tuntija ja raadminimituntimäärän tai vähimmäistuntimäärän perusteella

tässä esityksessä lääkekattoa siis lasketaan mutta emme voi olla varmoja siitä että lääkekaton alentamisen vaikutus kohdistuu kaikkiin niihin henkilöihin joille lääketaksan muutos aiheuttaa lisäkustannuksia

esityksessä on myös että uudistus ulottuisi julkisen sektorin palveluasumiseen ja kunnan ostopalveluna hankkimaan kolmannen sektorin tai yksityisen sektorin tuottamaan palveluasumiseen

hallitukselle korkeakoulutuksen kuuluu nähtävästi olla varakkaiden perheiden nuorison etuoikeus

palveluja on saatava aina kun niitä tarvitsee

tämä oli valiokuntakuulemisessa selkeä linjaus kaikkien asiantuntijoitten osalta

hallitus aiheuttaa pitkän aikavälin taloudellisia ja inhimillisiä tappioita myös ajamalla alas tasa arvoisen varhaiskasvatuksen kun se muuttaa lapsen oikeuden varhaiskasvatukseen riippuvaiseksi vanhempien elämäntilanteesta

silloin kun venäjä näytti merkittävältämahdollisuuden mahdollisuuden

lääkekaton alentaminen kohdistuu kuitenkin paljon lääkkeitä käyttäviin tai yksittäisiä kalliita lääkkeitä käyttäviin henkilöihin

suureksi ongelmaksi palveluntarvitsijat ovat kokeneet sen ettei tulkkeja ole aina saatavilla ja sen että kun minimi tai vähimmäistuntimäärät on ylitetty palvelutarpeen perusteleminen on vaikeaa hankalaa ja se on myös helposti kyseenalaistettavissa